siksi haluankin lämpimästi myös kiittää niitä perheitä jotka tekevät sitä arvokasta työtä eli ottavat rikkinäisen lapsen vastuulleen ja haluavat antaa lapselle mahdollisuuden parempaan elämään

tietysti valiokunta huolehti myös siitä etteivät sähkön siirtohinnat kohtuuttomasti eriytyisi ja siksi mietinnön mukaan seurataankin näitä sähkön siirtohintoja ja tarvittaessa ryhdytään toimeen

vain todella kypsiä hankkeita rahoitetaan

suurin heikkous suomalaisessa järjestelmässä on se että osaaminen ja teknologia keskittyy suurten suhteellisen suljettujen yritysten sisälle

nuorten hyvinvoinnin ja turvallisuuden on oltava etusijalla ja tämä teema tuottikin vilkasta keskustelua tässä salissa ja paljon huolta meidän nuorisomme hyvinvoinnista

kulkemamme matkat tallentuvat matkakorttijärjestelmiin ja nettikauppa osaa suositella tilaajan profiiliin sopivaa kirjallisuutta ja niin edelleen

edustaja hakkarainen kosketus toimeen

toivon että myös ministeri ja muut ministeriöt vakavasti jatkavat tämän haasteen edessä että nuoriso ei syrjäydy kunto on hyvä ja että he myös selviävät asevelvollisuuden velvoitteista

työurien pidentäminen molemmista päistä on tärkeää jotta selviämme tulevaisuudesta

loppujen lopuksi minua ilahdutti kun ministeri wallin totesi tuossa yhdessä viimeisimmistä puheenvuoroistaan että jokainen varusmies ja nuori on huomioitava paremmin ja hänen omat vahvuutensa on otettava huomioon

olennaista ei ole perusteellinen tietämys yksittäisistä asioista vaan kyky toimia yhteistyössä muiden kanssa kyky hakea ja analysoida tietoa ja taito soveltaa oppimaansa käytännön työssä ja ratkaisuissa

edellinen hallitus aloitti metropolipolitiikan jota nyt ministeri kiuru on ansiokkaasti luvannut jatkaa

toisessa päässä työuran pidentäminen vaatii panostamista työelämän laatuun

sitä saadaan hyvällä johtajuudella työelämän reiluudella työaikajoustoilla ja hyvällä työilmapiirillä jossa kaikkia arvostetaan eikä ketään kiusata

kasvupaketti tuo lisäsatsauksia esimerkiksi biotalouteen ja digitalisaatioon

arvoisa puhemies

nämä tavoitteet vaativat varmasti valtakunnallisia suosituksia ja erilaisia työelämän laatuun satsaavia ohjelmia sekä kannusteita työnantajille pitää kiinni työntekijöistään

annan kehysneuvottelijoille kiitoksen siitä että jotkut ratkaisut parantavat kaikkein köyhimpien tilannetta

on todella tärkeätä niin kuin jo edustaja uotila täällä aikaisemmin viittasi että hyvin pikaisesti jatkamme sitten länsimetroa myös kivenlahteen eli tätä metropolialueen raideliikennettä pitäisi vakavasti tarkastella myös liikennepoliittisessa selonteossa

toimeentulotuen maksatuksen siirto kelaan on päätös jonka ansiosta tukeen oikeutetut saavat sen oikeudenmukaisemmin ja varmemmin

olisi hyvä että jo lapset oppisivat syömään kasviksia ja kasvisruokapäivä koulussa voisi olla hyvä ajatus

nyt käsillä olevassa kehyspäätöksessä on merkittävää linjaus että työn verotusta on pienennetty ja vastaavasti ympäristöverotusta lisätään roimasti energia ja päästöverojen kautta

asumistuen suojaosa auttaa köyhiä perheitä ja kannustaa työtöntä työllistymään kun tuet eivät heti heikkene

kysyisinkin siksi

miten olisi mahdollista edistää kotimaisten kasvisten hankintaa ja käyttöä julkisissa hankinnoissa kun varsinkin eun hankintalaki asettaa meille rajoitteita kotimaisuuden suhteen

olemme hyvällä polulla kohti ekologista verouudistusta

ei saa käyttää kotimaisuutta ikään kuin kilpailukriteerinä

nyt on tehty ratkaisuja joista osa ei miellytä ollenkaan osa antaa toivoa tulevaan

annan arvon sille että on tehty yhdessä isänmaan etu sydämessä suomalaisten paras ajatuksissa päätöksiä niin oikeudenmukaisella tavalla kuin viisi puoluetta sen yhdessä pystyy katsomaan

tässä juuri suuren valiokunnan delegaatio vieraili brysselissä hiljan ja kyllä vahvasti puhuimme kaikki suomalaisen bioenergian puolesta jotta saadaan sellaiset kestävyyskriteerit että ne tukevat myös kestävää metsänkäyttöä

mutta on niinkin että on suomenkin etu että meillä on kestävyyskriteerit jotta kestävästi tuotettu energia menee etusijalle kestämättömämpään tuontienergiaan nähden ja toisaalta myös luonnon monimuotoisuus on arvo

arvoisa puhemies

sosiaali ja terveysministerin budjetissa on tosiaan hienoja asioita kuten tämä osatyökykyisten työllistäminen ja iloitsen minäkin siitä että työtön voi nyt suojarahan turvin ottaa vastaan työn helpommin kun asumiskorvaus ja työttömyyskorvaus eivät heti leikkaannu

itseäni kuitenkin hieman arveluttaa se että kun nyt on meneillään myös hieno kuntakokeilu ja on totta että kunnissa on paljon tekemätöntä työtä vanhustenhoidossa pihatöitä vaikkapa talkkarin töitä lampunvaihtoa niin eikö toisaalta olisi mielekästä että kunnassa olisi tämäntyyppiset välityömarkkinat tarjota ihan oikeita kokopäivätyöpaikkoja vaikka tukityöllistettynäkin sen sijaan että olisi vain osana työttömyyskorvausta tämä pakollinen tunnin tai kahden työskentely

arvoisa puhemies

kautta koko ohjelman on linjauksia ilmasto ja ympäristöpolitiikan parantamiseksi

oletteko käynyt esimerkiksi ministeri ihalaisen kanssa vuoropuhelua mitenkä nämä kaksi järjestelmää toisaalta sopivat yhteen ja millä tavalla voitaisiin sitten paremmin saada pysyvä ratkaisu monelle työttömälle

arvoisa puhemies

lisäksi selvitetään keinoja hajautetun pientuotannon edistämiseen ja tutkitaan nettomittaroinnin mahdollisuudet

tämä olisi todella tärkeä ja odotettu uudistus sillä vain suomessa on niin että kun pientuottaja syöttää ylimääräsähkön verkkoon vaikkapa tuulimyllystä tai aurinkopaneeleista niin hän ei saa mitään korvausta tai kompensaatiota syöttämälleen sähkölle

viestintäosuudessa on tärkeää julkisen tiedon avaaminen avoimen lähdekoodin ja julkisten sähköisten palvelujen kehittäminen sekä älyratkaisut kaikilla sektoreilla

työllisyysosiossa pidän tärkeänä pienyrittäjyyden edistämistä toimenpiteitä nuorisotyöttömyyden hillitsemiseksi ja uusien ratkaisujen löytämistä vaikeasti työllistyville

palkkatuesta tehdään työntekijän henkilökohtainen tuki reppuraha jonka turvin pitkäaikaistyötön voi mennä minne vain töihin jolloin palkkatuki on kompensaatio alentuneesta työkyvystä

työpankkikokeilu laajennetaan valtakunnalliseksi

tämä on tervetullut kirjaus sillä työpankkikokeilussahan joka kolmas vajaakuntoinen tai vaikeasti työllistyvä on työllistynyt pysyvästi

maatalouden ympäristötukijärjestelmää uudistetaan siten että vesiensuojelutoimenpiteiden tehoa ja oikeaa kohdistamista parannetaan

painottaen monituloyrittäjyyttä ja viljelijöiden aseman parantamista markkinoilla tässä voidaan hyvinkin onnistua

tämä lakimuutos on tärkeä merkittävä uudistus

kyseessä ei siis ole subjektiivinen oikeus mutta mikä keskeisintä paluu työhön on tämän lain voimaantulon jälkeen subjektiivinen oikeus

vuorotteluvapaasta työelämävaliokunta on saanut tällä kaudella selvityksen jonka mukaan vuorotteluvapaajärjestelmä on edesauttanut nimenomaan sijaisten työllistymistä heidän sijoittumistaan työelämään

metsänsuojeluohjelma metsoa jatketaan ja puurakentamisohjelma käynnistetään

säätytalolla kuuden puolueen kesken oli hyvinkin hankala välillä sovittaa yhteen yhteisiä tavoitteita mutta mielestäni saatiin kasattua melko hyvä kokonaisuus jota tietysti talouden niin vaatiessa on syytä tarkastella kestävyysvajeen parantamiseksi

myös tällä työsopimuslailla voi olla positiivisia vaikutuksia siihen että otetaan omaishoitajan tilalle sijaisia jotka sitä kautta pääsevät mukaan työelämään löytävät väylän työelämään

suomen väestö ikääntyy

mutta moni hanke taas toisaalta on kohdannut esteitä matkassaan kuten esimerkiksi nämä raahen seudun tuulivoimahankkeet joissa armeijan tutkat koituivat sellaiseksi esteeksi joka tuli selvittää

ympäristönsuojelu ja innovaatiopolitiikka niin ikään tarjoaa suomelle mahdollisuuksia

vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa koska laitoshoito muuttaa nopeasti ihmisen passiiviseksi

mutta tässä hallituksen esityksessähän on hyvällä tavalla ratkaistu ongelma puolustusvoimien kanssa ja mukana tässä ratkaisussa ovat olleet koko raahen seudun alueen toimijat

laadukkaan elinajan kannalta laitoshoito ei kykene tarjoamaan niitä virikkeitä ja aktiiviseen elämään liittyviä kokemuksia joita ihminen tarvitsee voidakseen hyvin

yhdessä he ovat löytäneet hallituksen kanssa ratkaisun jossa hallitus kustantaa puolustusvoimille uusia tutkia mutta myös tuulivoiman tuottajat itse osallistuvat turbiinikohtaisella kustannuksella tällä tietyllä alueella missä nämä asiat on selvitetty maksuihin

käytännössä riittävän hoidon takaamiseen tarvitaan omaishoitoa ja vanhustenhuollon avohoidon palveluja joita täydennetään laitosmaisemmalla hoidolla

tässä hallituksen esityksessä esitetyt säädökset ovat kaikki sovellettavissa muuallakin mutta joka alueella tarvitaan aluekohtainen kartta minkälaiset ongelmat ja haasteet siellä ovat edessä

vaikka omaishoidon tukemiseen avohoidon keinoin panostettaisiin enemmän varoja sekä nostettaisiin omaishoitajien korvaustaso kohtuulliseksi eivät kulut silti ole suuret verrattuna vanhusten laitoshoitoon

oikeastaan jatkossa onkin hyvin tärkeätä se että toimitaan tasapuolisesti etteivät millekään alueelle tule kohtuuttoman kalliiksi nämä kompensaatiokustannukset

toivon että tämä esitys vauhdittaa myös muilla vastaavilla seuduilla ratkaisemaan haasteet liittyen armeijan tutkiin

arvoisa puhemies

mutta tämä juuri nyt käsittelyssä oleva lakimuutos edesauttaa työelämässä olevia jäämään hoitamaan vammaisia tai iäkkäitä läheisiään

kaakkois suomessa onkin selvitys nyt käynnistymässä ja tästä esityksestä voi ottaa paljon hyvää pohjaa ja mallia kaakkois suomen ratkaisun löytämiseksi

kotona tehtävä työ on kuitenkin sen verran raskasta vaikka hoidettavat ovatkin todella rakkaita että siitä huolimatta kaikki eivät tätä vaihtoehtoa valitse eivätkä ehkä taloudellisestikaan tai muista syistä pysty sitä valitsemaan

tässä kohtaa myös kolmas sektori vapaaehtoistyötä tekevät kansalaiset ja kansalaisjärjestöt on tärkeässä asemassa auttamassa hoitajia

julkisen vallan on taattava yhteisöllisyyden kehittymiselle puitteet tukemalla kolmatta sektoria ja järjestötoimintaa

kuka tahansa voi olla ystävä vanhukselle kuunnella tarinoita menneistä vuosista lukea ja ulkoiluttaa

suomen kansantalouden kannalta sen sijaan on todella keskeistä täystyöllisyys ja täystyöllisyyden rakentaminen työn reilu jakaminen ja reilu maailma

lasten musiikkiopistot voivat konsertoida vanhusten palvelutaloissa

myös siihen työn jakamiseen tällä lailla on toivottavasti positiivisia vaikutuksia

vanhuksen kannalta paras vaihtoehto on usein asua mahdollisimman pitkään kotona tai kotia vastaavissa olosuhteissa palvelutalossa

tässä auttavat ikäihmisille suunnatut kotipalvelut harrastukset erityisesti lihaskuntoa vahvistava liikunta ja vanhuksille suunnatut palvelupisteet

moni ihminen nuorikin on nykymaailmassa yksinäinen

suomeen voisi sopia pariisin malli jossa kunta saattaa yhteen naapurustossa asuvat yksinäiset vanhukset ja sellaiset ihmiset jotka haluavat koko sydämestään auttaa

tulevaisuudessa haasteena on se että yhä enemmän saataisiin palveluja joissa eri sukupolvet kohtaavat eikä eristetä eri väestöryhmiä toisistaan

arvoisa puhemies

omaishoidon merkittävä tukeminen on ratkaisu joka välttämättä tarvitaan ja joka on edullinen vaihtoehto julkisvallalle

vaikka omaishoidon tukemiseen avohoidon keinoin panostettaisiin enemmän varoja sekä nostettaisiin korvaustasoa kohtuulliseksi eivät kulut silti ole suuret verrattuna vanhusten laitoshoitoon

arvoisa puhemies

ukkola täällä nosti erittäin tärkeän asian esiin nimittäin lastensuojelun

omaishoito on sekä edullinen että inhimillinen ratkaisu

uuden lastensuojelulain tavoitehan oli että perheitä tuetaan ajoissa ja ongelmat havaitaan ennen kuin tilanne kärjistyy ja että lasta kuunnellaan mutta samalla tämä lastensuojelulaki sisältää sen että kaikkien lasten kanssa työskentelevien ja kaikkia lasten kanssa työskenteleviä velvoitetaan tekemään lastensuojeluilmoitus jos he havaitsevat jotakin hälyttävää

edustaja hakkarainen tuossa nosti esiin eläinsuojeluasioita ja vihreä liitto on aina vaatinut sitä että eläimet pitää tainnuttaa ennen teurastusta